mitä tulee nyt tähän köyhimpien auttamiseen niin eihän ole ennen tällaista nähtykään että on köyhille ja köyhimmille perheille näin paljon pystytty satsaamaan yhdessä hallitusohjelmassa

siihen pitää puuttua heti sieltä äitiyshuollosta lähtien koska hyvin monesti jos perheessä on ongelmia se vaikuttaa lapsen vointiin

se on jaettu neljään eri yliopistolliseen sairaanhoitopiiriin ja me jatkuvasti seuraamme sitä miten se koppi siellä otetaan

ministeri ihalaisen kanssa olemme juuri tästä tällä viikolla palaveeranneet mitä kaikkea me voisimme viedä nyt pystyykö tästä ajasta lukuisten rakennuksen

on aivan turha miettiä mitä se pitää sisällään

meillä on ollut selvityshenkilö tässä nimenomaan lastenreuman kohdalta ja hänenkin mukaansa yllättävän hyvin on mennyt tämä siirto

nyt pitää iloita siitä että me saamme ihan oikeasti nyt tätä perusturvaa parannettua ja aivan niin kuin edustaja rehula sanoi

tapasin juuri reumaliiton väkeä ja siellä tuli esille että nimenomaan lastenreuman kohdalla on ollut hankaluuksia ja se perustuu siihen että kun reumasäätiön sairaala oli se joka oli täyden palvelun talo siellä sai kaiken ja nyt on niin että siellä ei välttämättä samalla hetkellä samalla kerralla saa ihan kaikkea

sen lisäksi meillä on asetus joka on erityisesti neuvolatoimintaan koulu ja opiskeluterveydenhuoltoon että perheitten auttamista voidaan ihan

tietysti ministeri virkkunen on tähän parempi vastaamaan mutta totean vain sen että me jatkuvasti teemme ennakointia ja osana opettajatarpeen arviointia kaiken kaikkiaan teemme tätä työtä mutta myöskin sitten kentän väki tekee

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ainoastaan kaksi hanketta sieltä on sellaisia joista toisessa on kustannussyitä siinä selvitetään kustannuksia koska on tullut valtavasti siihen lisää kustannuksia niin se pitää katsoa että se saadaan kunnolla hoidettua ja toinen on juuri mainitsemanne rataosuus

kun ajattelee näitä vakuutuslääkäriasioita niin te kerroitte ihan oikein sen että vakuutuslääkärit tekevät niitä päätöksiä joskus myös näkemättä sitä ihmistä

sehän ei kaikin tavoin ole systemaattista ja me emme ihan eksaktisti tiedä kuinka paljon tarvitaan mitäkin ammattiryhmää koska erilaiset tarpeet on

todellakin tämän työryhmän tehtävä on arvioida sitä mitä mahdollisuuksia on ja onko tarvetta tehdä indeksijärjestelmään muutoksia

arvoisa herra puhemies

kuten edustaja yrttiaho tietää tämä on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valmistelema ihan oma malli siihen miten heidän mielestään pitäisi perusterveydenhuoltoa tukea

otetaan vain toinen elikkä ministeri mäntylä olkaa hyvä

siinä tutkimustuloksessa on paljon sellaisia asioita jotka tietysti ollaan jo todella tiedettykin mutta siellä on myöskin paljon sellaisia toimenpide ehdotuksia joita nyt sitten arvioidaan

aivan niin kuin edustaja todella puhui tästä kuntoutuksesta niin kuinka tärkeää on se että kun sattuu joku aivovamma tai esimerkiksi aivoverenvuoto tai joku aivoverenkiertohäiriö tai kun kyseessä ovat muistisairaudet kuinka tärkeää siinä on saada kuntoutusta ja nimenomaan siellä etukenossa elikkä heti kun niitä oireita tulee koska sillä me voimme estää sen että tilanne pahenee

mutta sitten te viittasitte myöskin homekouluihin

ministeri viitanen tekee valtavan paljon työtä näiden hometalkoiden kautta sen eteen että me saisimme sairaaloista päiväkodeista terveyskeskuksista kouluista ne homeet pois

ei ole unohdettu

he ottavat kantaa myös siihen mitä se pitkällä juoksulla sitten olisi ja miten esimerkiksi rahoitusta pitäisi valmistella osana tätä sote uudistusta

arvoisa puhemies

niissä on myös tällaisia teemoja jotka vaativat kolmikantakeskustelun ja ne tietysti pitää sitten sitä kautta hoitaa osahan niistä on meillä jo meneillänsä keskustelussa

tämä on juuri sitä mitä me yritämme nyt ratkaista elikkä kun kaikilla paikkakunnilla ei voi niitä lentokenttiä olla eivätkä ne lentokoneet sinne lennä eikä kaikilla paikkakunnilla ole busseja eikä kaikilla paikkakunnilla ole rautateitä niin me yritämme kuitenkin yhdistää näitä eri liikennemuotoja

nyt esillä olevassa lakiesityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi lastensuojelulakia siten että huostaanotetun lapsen sijaishuolto järjestettäisiin laitoshuoltona vain jos sitä ei voitaisi järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla muutoin

kuten tuossa kerroin niin olemme jatkuvasti yhteydessä todella näiden kanssa jotka ovat vastuuyksiköt eli näiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien jotka on nyt vastuutettu tähän jo meillä jatkuvasti yhtä lain yhteydessä heidän

siitä syystä näihin aivoverenkiertosairauksiin siihen akuuttiin hoitoon pitäisi liittyä aina heti se kuntoutus ja nimenomaan joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa

sen jälkeen katsotaan sitten mitä mahdollisesti pitää tehdä siihen lainsäädäntöön ja sitten me rupeamme tekemään myös tätä rahoitusuudistusta

pidän hyvänä tätä selvitystä ja nimenomaan sitä että arvioidaan nyt mitä niistä voidaan toteuttaa

meillä on työryhmät joissa käydään aina läpi näitä ongelmia ja kyllä olen samaa mieltä teidän kanssanne että lapsiperheiden kohdalla meillä on vielä voimistelemista

perhehoitajalakia ehdotetaan täsmennettäväksi siten että ennakkovalmennus säädettäisiin pakolliseksi ja perhehoitajille järjestettäisiin riittävä tuki sijoituksen aikana

yksi kohta missä tätä tullaan käsittelemään on nimenomaan lentoliikennestrategia jossa katsotaan voisiko jo sieltä rautatieasemalta itsensä eräällä lailla kirjata sisään

sitä kautta vietäisiin matkatavarat lentokentälle ja pääsisi eräällä lailla buukkaamaan itsensä jo rautatieasemalla lentokoneeseen

arvoisa herra puhemies

ei ole mitään päätetty vielä eli sillä tavalla oli väärä ymmärrys tuossa asiassa

se oli aikamoinen muutos mikä tapahtui yhteiskunnassamme reuman hoidon suhteen mutta onneksi on hyviäkin kokemuksia ja en ole missään nimessä väittänyt että vielä valmiita oltaisiin vaan työ jatkuu ja aivan varmasti me pyrimme tekemään ihan kaikkemme

mutta nämä ovat niitä sellaisia isompia suunnitelmia mitä nyt tehdään ja jatkuvasti siis tehdään mutta lentoliikennestrategiassa otetaan jo nämä matkustusvälineiden ketjuttamiset huomioon

myönnän vielä viisi vastauspuheenvuoroa jonka jälkeen menemme sitten puhujalistaan ja voimme sitten tokikin jatkaa välillä aina mutta nämä viisi henkilöä ovat mäkisalo ropponen juvonen lauslahti paloniemi nurminen

perhehoitajalakiin esitetään säännöstä jonka mukaan kunta voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset

näitä kuntoutuskursseja on hyvin monenlaisia ja muistisairaille ja heidän perheilleen on sopeutumisvalmennusta ja monenmoista muuta kuntoutusta

me teimme jo heti ensimmäisten joukossa rokotteista tilauksen ja kiitos sen ripeyden meillä on todellakin tällä viikolla tullut ensimmäinen erä rokotteita

arvoisa herra puhemies

on aivan totta että tämä perustienpito on siellä selonteossa arvioitu suurimmaksi mahdollisuudeksi siihen vaikuttaa mutta kuten sanoin meillä on hankkeet lähestulkoon kaikki saatu eteenpäin ainoastaan tämä perustienpito on se jossa ei päästy siihen tavoitteeseen

tämä niin kuin tiedätte ei johtunut sosiaali ja terveysministeriön toiminnasta että reumasäätiön sairaala lakkautettiin vaan päinvastoin me teimme kaikkemme sen että miten menee jos kaikki on ihmisen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

niin kuin edustaja tuossa totesi kouluterveydenhoitaja on usein se henkilö jolle on matalampi kynnys mennä puhumaan tällaisista asioista koska kouluterveydenhoitaja ei anna numeroita

näistä pystyi vetämään sen johtopäätöksen että me kaikki kannamme huolta siitä että kolmannen sektorin tuki tarvitaan tulevaisuudessakin nimenomaan täydentämään julkisen sektorin toimia

on yhtenä vaihtoehtona myös esitetty että se tehdään kustannusneutraalisti niin kuin tietysti näin taantuman aikana on tavoite kaikkea tehdä ja selvitetty mitä se sitten tarkoittaisi

arvoisa herra puhemies

sinänsä yhteistyö on hyvä eri tahojen kanssa mutta tässä yhteydessä on tosiaan tarkkaan pidettävä huolta siitä että erotetaan työ ja tuotemarkkinointi

sen mukaan siis omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voitaisiin järjestää siihen soveltuvan henkilön kanssa tehtävällä toimeksiantosopimuksella

täytyy sanoa että sosiaali ja terveydenhuolto ei toimisi tällä tavalla näin hyvin jos meillä ei olisi näitä kolmannen sektorin toimijoita kiitos järjestöille ja on hienoa että me pystymme tukemaan

kyllä minä toivon että tämän kevään aikana me saamme ne selvitykset valmiiksi ja voin sitten edustajille tuoda siitä lisää viestiä

mitä on sitten tehty

arvoisa herra puhemies

nythän on vuosien varrella annettu suosituksia kouluterveydenhuollosta ja ne eivät ole olleet riittäviä

sitten tärkeää on myöskin se mikä on tämän henkilön minä puhun nyt yleisellä tasolla kun en tiedä ihan yksityiskohtia tästä asiasta niin mikä on sen henkilön työn työnkuva ja vastuu

nyt kun on kovasti keskusteltu taloudesta viime aikoina niin totta kai eläkeläisiltä on tullut hyvin paljon huolestuneita kysymyksiä mutta voin vakuuttaa että meillä jatkuvasti arvioidaan eläkeyhtiöitten vakavaraisuutta ja myöskin eläkeyhtiöitten tehtävä on varmistaa että niillä on vakavaraisuus kunnossa

eli ovathan nekin toki jotain nämä uudet hankkeet elinkeinojen näkökulmasta työllisyyden näkökulmasta ja turvallisuuden näkökulmasta

siitä syystä me olemme tämän vuoden puolella antaneet asetuksen että me nimenomaan olemme vahvistaneet näitä suosituksia asetuksella

arvoisa herra puhemies

mutta mitä on tapahtunut

rokotetta on varattu kaikille suomen kansalaisille ja se on vapaaehtoinen ja maksuton

kun noin kaksi vuotta sitten käynnistyi kaiken kaikkiaan tämä hallintosäännösten tekeminen niin se liittyi silloin aika on parin kuukauden kuluttua siitä työryhmän käynnistämisestä tuli erilaisia tietoja eläkeyhtiöissä tapahtuneista asioista ja vaikka ne eivät olleet juridisesti mitenkään ongelmallisia niin ne näyttivät tosi pahalta

katsoin näitä teemoja mihin on annettu tämän vuoden jaossa ja siellä ovat järjestötoiminnan rakenteiden tukeminen matalan kynnyksen palvelut loma ja leiritoiminta viestinnällinen vaikuttaminen ryhmämuotoinen tuki ja toimintakyvyn edistäminen yksilöllinen tuki ja toimintakyvyn edistäminen asumisen edistäminen ja kehittäminen ja sitten palvelujärjestelmän kehittäminen sekä kriisiauttaminen

tämä ei ole ollenkaan mikään naurun asia

ajatelkaa kuinka paljon meillä on rekkoja tällä hetkellä liikkeellä tuolla joiden mitat ja painot ovat lisääntyneet ja me tarvitsemme siltoja jotka kestävät niitä painavampia rekkoja ja siitä syystä meidän pitää näitä hankkeitakin tehdä

me voimme nyt olla todella tyytyväisiä siihen että me olemme niin hyvin varautuneet ja näyttää siltä että se on myös lievempi tauti täällä suomessa

kyllä tätä arviota tietysti tehdään koko ajan ja aivan niin kuin eläketurvakeskuksen johtaja jukka rantala on todennut eläketurvakeskuksen tehtävä on nimenomaan tehdä sitä arviointia ja on jo vanha ja

tässä on sellaisia säännöksiä joita meillä on ja joilla varmistetaan sitä laatua ja nimenomaan potilasturvallisuutta elikkä vain potilaan hoitoon osallistuva voi selailla ja nähdä potilaspapereita

uuden lastensuojelulain käytännön toteutus ja kansallisen kehittämistyön jatkaminen turvataan

elikkä meillä on lastensuojelulaki joka edellyttää jokaiselta kunnalta että se tekee lastensuojelusuunnitelman joka pitää jokaisessa kunnassa nelivuotiskausittain hyväksyä

arvoisa herra puhemies

myöskin sitä vakavaraisuutta halutaan nyt kehittää koska totta kai me ymmärrämme sen että maailman tuulet ovat kovat ja siitä syystä myös tähän meillä satsataan kovasti

siitä syystä avoimesti sanoin kaikille että nyt tätä pitää laajentaa ja tätä pitää saada läpinäkyvämmäksi pitää saada avoimemmaksi tätä touhua ja siitä syystä käynnistettiin sitten keskustelu

nyt kunnissa on niitä tehty ja minä uskon että tässä on saatu otettua eräällä lailla niskalenkki nimenomaan tämän tyyppisiin palveluihin ei kuitenkaan riittävästi

hänen kanssaan olen jutellut eilen ja tänäänkin ja hän sanoi että kuukauden kuluttua he tulevat julkisuuteen ja kertovat siitä minkälaista selvitystä on tehty ja mikä on tulos

haluan nyt kuitenkin antaa työryhmälle esko salon työryhmälle työrauhan ja he katsovat sitä mitä kaikkia vaihtoehtoja meillä on ja myöskin tämä asia on todella siellä

edustaja parviainen olli poika

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä ei ole mitään huolta siitä etteikö meillä olisi varaa maksaa eläkkeitä myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

täällä todettiin näistä haasteista projektiluontoisen työn haasteista eli siitä miten se saataisiin juurtumaan ja miten saataisiin se arviointi siihen mukaan ja nämä on kyllä huomioitu

meillä virkamies teki omasta pyynnöstäni nimenomaan sellaisen listan mitä minä siihen toivon ja tämä esiteltiin myöskin työmarkkinajärjestöille

olen kuitenkin itse edelleen sitä mieltä että meidän eläketurvajärjestelmämme on vahva ja ainakaan tällä hetkellä ei näytä siltä että mihinkään erityisiin muutoksiin tarvitsisi ryhtyä

tuohon äskeiseen listaani lisään vielä ennen kuin puhujalistaan mennään että myös edustaja haatainen valiokunnan puheenjohtajana käyttää yhden vastauspuheenvuoron

saa tulla

meillä on vahva eläkejärjestelmä mutta meidän pitää yhdessä pitää siitä huolta

on totta että tarpeisiin nähden meillä on tietenkin aivan liian vähän rahaa niin kuin monelle muullekin sektorille ihan näiden väylien tiestön ynnä muiden väylien ylläpitämiseen eli perusväylänpitoon niin kuin täällä tuli esiin aikaisemmissa kysymyksissä

meillähän on tällä hetkellä osatyökykyisiä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä jotka mahdollisesti voisivatkin sitten palata työhön ja he eivät uskalla sitä tehdä koska meillä eläkkeen lepäämäänjättämislaki on nyt määräaikainen

yksi keino on se että me todella pystymme esimerkiksi työuria pidentämään

työmarkkinajärjestöjen keskusjärjestöt toivat minulle niin sanotun kaksikantapaperin ja siellä ei ollut riittävästi sitä avoimuutta

jo aikoja sitten raha automaattiyhdistys teki muutoksiakin tähän hakumenettelyyn ja sinne tuli ihan kriteeriksikin se että jo hakemuksessa pitää näkyä se miten juurrutetaan käytäntöön ja miten sitten esimerkiksi arvioidaan ja rahoitushakemuksessakin voi jo siihen arviointiinkin anoa rahaa ja se on kyllä todella tärkeää

koko tällä ruljanssilla on tietysti se tarkoitus että perusterveydenhuolto vahvistuu ja kuten sanoin kaikki uudenlaiset ajatukset siitä millä voitaisiin jo nopealla aikataululla edistää terveydenhuollon nimenomaan perusterveydenhuollon ja kiireettömän hoidon toimimista ovat tervetulleita koska ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä terveyskeskusalueella asuvat

muistutan kuitenkin nyt ensin siitä että kun ihminen sairastuu aivoverenkiertohäiriöön niin terveydenhuoltolain mukaisesti hänen pitää saada kuntoutusta siihen akuuttiin vaiheeseen

en ota kantaa siihen kuka on sanonut mitäkin koska en ole ollut niissä neuvotteluissa mutta minulle tuotiin sellainen paperi jossa tätä avoimuutta riittävästi ei ollut